voin olla tässä asiassa kohtuullisen hyvän kokemuksen omaava edustaja koska ilomantsiin aikaan syntynyt pampalon kaivos vaikka se investointina oli kovin pieni talvivaaraan verrattuna investointina on aiheuttanut sen että työllisyystilanne on parantunut huomattavasti ja se on luonut monta monta uutta pientä yritystä sen kaivoksen ympärille

tietenkin toisena pienenä sivujuonteena tässä on se että kun metsäkeskuslaki uusitaan niin nykyisen kilpailulainsäädännön ja euroopan unionin kilpailulainsäädännön takia joudutaan eriyttämään nämä varsinaista liiketoimintaa olevat toiminnot erilleen edistämis ja valvontatoiminnasta

pulliainen omassa puheenvuorossaan korosti hyvin vahvasti

tällaisen kehityksen toivoisin tapahtuvan hyvin monessa suomalaisessa kunnassa koska se luo aidosti työtä ja ennen kaikkea ihmisille tärkeää toimeentuloa kunnille ja valtiolle verotuloa jota me tarvitsemme tässä kipeässä tilanteessa

perustettavalla metsäkeskuksella on erittäin vahva strateginen asema suomessa ja se liittyy myös osaltaan elinkeinotoiminnan edistämiseen koska kysymys on erittäin merkittävästä elinkeinosta metsätaloudesta ja moni suomalainen saa tätä kautta välillisesti ja välittömästi leipänsä

onhan siellä toki tämä talvivaaran kaivos ja pari muutakin jotka ovat suomalaisten omistuksessa olevia suomalaisia yhtiöitä mutta niissäkin on ulkomaista pääomaa

jos emme tässä asiassa ala toimia niin meidän on lopetettava tämä valittaminen koska jos emme omia yhtiöitämme tähän maahan perusta ja valtio ei siihen lähde aktiivisesti mukaan niin sitten meidän on hyväksyttävä tämä olemassa oleva olotila

tämän lain tavoitteena on tehostaa ja yksinkertaistaa yksityismetsän hallintoa sekä metsätalouden hallintoa sekä taata mahdollisimman hyvä ja yhdenmukainen palvelu alan elinkeinotoiminnalle maan eri osissa

sen takia on aivan äärimmäisen tärkeää että tässä mietinnössä mainittu valtion mukaantulo tähän kaivostoimintaan tavalla tai toisella pitää ottaa viimeistään seuraavan hallituksen ohjelmaan ja on toimittava myös aktiivisesti niin että se toteutuu

jokaisella metsäkeskusalueella on tietenkin alueellinen vastuuhenkilö ja alueellinen neuvottelukunta joka vastaa siitä alueestaan mutta varsinaiset johtotoiminnot keskitetään yhteen metsäkeskukseen joka johtaa koko orkesteria

sitten on otettu huomioon sekin kun valtausmaksut nousevat että tietenkin se sitten isoilla alueilla tälle toimijalle tulee niin kalliiksi että se myös kannustaa kaivoksen aitoon perustamiseen eikä vain alueiden valtaamisiin

tässä on se loistava idea että yhtäkään paikallista toimijaa tämä lainsäädäntö ei vie sieltä metsästä pois vaan tällä pyritään kenttätoiminta säilyttämään

metsäkeskus tekee työssään erittäin tärkeää metsätalouden edistämistä lainvalvontaa neuvontaa ja koulutusta

ensimmäinen seikka on se että valiokunta mietinnössään korostaa sitä kun kyse on kansallisesta varallisuudestamme ja kaivosmineraalit ovat todellakin tänä päivänä maailmanmarkkinoilla arvokkaita kuten kaikki tiedämme niin palossa limbo pitää tärkeänä että yhteiskunnalle turvataan kohtuullinen osuus mineraalien arvosta

sote uudistus on saavuttanut sellaisen tilanteen jossa ruvetaan sisältöä rakentamaan

kunnille jäävät periaatteessa vain terveyden edistämisen tehtävät joka on äärimmäisen tärkeä tehtäväalue

tämän takia valiokunta katsoo että jatkoselvitysten yhteydessä on aiheellista pohtia myös rojaltimenettelyn käyttöönoton vaikutuksia tai harkita rojaltimenettelyn käyttöönottoa tässä maassa jonain päivänä

elikkä tämä uusi lainsäädäntö asettaa nämä eri toimisysteemit uuteen asentoon ja sillä keinoin että ne myös toimivat ja tavoitteena on nimenomaan byrokratian karsiminen ja kenttätyön vahvistaminen mikä on tälle ajalle erittäin hyvä tavoite

mitä paremmin onnistumme terveyden edistämisessä sen vähemmänhän meillä on sitten sairastavuutta ja ihminen elää terveempää elämää minkä pitää olla meidän kaikkien tavoite omassa elämässämme

todellakin kaikkien luonnonvarojen osalta on aivan järkevää että me vihdoin ja viimein alamme ajatella itsekkäästi suomalaisia kansallisia etuja

kun tämä yksi metsäkeskus sitten ottaa vetovastuun koko suomen alueesta niin silloin voi sanoa että metsäkeskus on saavuttanut mielestäni sellaisen toiminnallisen valmiuden joka suomessa nykyisellään on saavutettavissa organisaatioita uudistamalla

onko yhdessäkään neuvottelussa edes sivuttu tätä asiaa rakennetaanko tämän kunnalle jäävän terveyden edistämisen tehtävän ja tämän sote alueen välille jonkunasteinen toimiva yhteys

ei ole mitään järkeä siinä että annamme kaikki kansalliset rikkautemme pikkuhiljaa pois käsistämme velkaannumme koko ajan koska se on se köyhtymisen tie ja siihen tällä kansakunnalla ei kerta kaikkiaan ole varaa

sitten tähän suomen metsäkeskukseen joka perustetaan siirretään osa metsätalouden kehittämiskeskus tapion nykyisistä tehtävistä

tältäkin osin voi sanoa että kenttätyöhön pyritään panostamaan ja viemään toimintaa ja tapahtumia sinne missä niitä todella on tuolta toimistojen kammareista sinne kentälle

on syytä muistaa sekin että kun tämä julkinen hallintotehtävä annetaan jollekin viranomaiselle niin se on sitten lain mukaan annettu

elikkä kysymys ei ole mistään ajelehtivasta lastusta laineilla vaan se on ihan tarkassa kontrollissa kyllä ja tästä kontrollista huolehtii maa ja metsätalousministeriö ja samalla se myös ohjaa toimintaa

yksi uhkahan voisi olla tietenkin se että tulee tällaista byrokraattista jäykkyyttä kun haetaan uusia toimintamuotoja uudessa työpaikassa

suomen metsäkeskukseen siihen uuteen järjestelmään tulee sitten myös tämä julkisen palvelun yksikkö joka muodostuisi keskusyksiköstä ja alueyksiköstä

laxell sanoikin

rajamäen puheenvuoro sisälsi niin paljon faktaa ja fiktiota sekaisin että en oikein pysynyt itsekään kärryillä mitä hän oikein tarkoittaa

sitten liiketoimintayksikkö joka omalla osallaan huolehtii siitä että perinteistä markkinaehtoista toimintaa hoidetaan täysin erillään tästä budjettivaroin tuetusta osuudesta tälle vuodelle vuodelle on varattu varoja metsäkeskus

ymmärrän sen että tässä tulee siirtymävaiheessa pieniä viipeitä mutta pitkän päälle tämä on ainoa oikea tie että valtionhallinnossa pyritään menemään yhden luukun periaatteeseen ja nimenomaan niin että saman hallinnon tässä tapauksessa maanmittausasioiden ja niihin liittyvien kirjaamisten osalta asioidaan vain yhdessä viranomaisessa jolloin välttyy huomattavan paljon aikaa ennen

mutta mitä tulee verolinjauksiin ja matti vanhasen kakkoshallituksen sosiaaliseen politiikkaan mitä on harjoitettu niin pieni ja keskituloisia on suosittu perhepolitiikkaa on viety hyvin eteenpäin takuueläke tulee ei ole leikattu kansaneläkkeen perusosia eikä muuta eikä varsinkaan varallisuusveroa poistettu elikkä tällaisia tekoja

on muistettava se että tämä uusi metsäkeskuslaki sinällään ei muuta metsäkeskuksen oikeudellista asemaa juuri miksikään koska se kuuluu edelleen valtionhallintoon mutta se ei ole missään näissä nykyisissä erillisissä valtionhallinnon keskuksissa esimerkiksi ely keskuksessa mukana vaan se on niin sanottua välillistä valtionhallintoa joka on suoraan maa ja metsätalousministeriön alaisuudessa

toivon hartaasti että nämä tosiasiat huomioidaan ja ennen kaikkea se että kun maa on talouskriisissä niin valtio kantaa siitä kuitenkin ylivoimaisesti suurimman vastuun muna vai

björkesto ovat esillä veistoksia kuudes asia jos esitys laiksi rautatiellä muuttamisesta ja toimisi se että pääsevät ikinä

keskustelu päättely voi syystä saksan

tervehdin tätä lakiesitystä erittäin suurella tyydytyksellä kun on saatu pitkä vääntö hyvään lopputulokseen ja ne tavoitteet toteutuvat mitä silloin lainsäädännön alkusuunnitteluvaiheessa asetettiin

liikennöivistä

se merkishilova testillä paljastuksen seitsemäs aasian hallitukset laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain ennen kaikkea vaivaa

laki tulee voimaan ensi vuoden alusta ja tässä tämä vuosi mikä jäljellä on käytetään tietenkin tämän uuden organisaation viilaamiseen

heti kun tämä laki on hyväksytty annetaan asetus ja sen jälkeen määräytyvät nämä paikat joissa vetovastuu tällä julkisen hallinnon puolella näillä yksiköillä on ja sitten myös tämän liiketoimintayksikön paikka

rajamäki esitti puheenvuoron että suomessa olisivat muka metsäasiat hunningolla ja tarvittaisiin enemmän pakkoa valvontaa ja myös jopa keppiä eikä vain porkkanaa

tästä keskustelusta jää kyllä minulle elävänä mieleen vanha suomalainen kansanviisaus pata kattilaa soimaa musta kylki kummallakin

mutta on muistettava että kysymys ei ole lainsäädännön huonoudesta vaan kysymys on myös siitä että olemme eduskunnassa osasyyllisiä siihen että olemme antaneet kestävän metsätalouden rahoitusvaroja liian vähän

ja toivottavasti nyt lähivuosina kun tämä kemera laki on uusittu ja myös pienpuuenergiatukilaki on käsitelty ja hyväksytty tätä kautta saataisiin aidosti sinne metsänhoitoon toimintarahaa lisää koska pienpuun energiatuet eriytetään

esimerkiksi edustaja ville niinistö hän käytti monia puheenvuoroja siitä miten kukkaron pitäisi olla aina auki kannatti aikanaan avoimesti suurella suurella suulla sitä että maksettiin saksalaisille ja ranskalaisille pankeille valtavia tukiaisia eurokriisin takia hän oli menossa torvet soiden maksamaan niitä silloin

muistan ne puheenvuorot niin kuin eilisen päivän

arvoisa puhemies

hyvät ihmiset kaikista pahinta myrkkyä mitä tässä maassa voi meidän kansalaisillemme olla olkoon eläkeläinen tai opiskelija kuka tahansa on tämä vastuuton talouspolitiikka jolla meidän korkomme lähtevät nousuun

haluaisin kysyä pohjois karjalan tilanteesta arvoisa ministeri

siellä on outokummun ja ilomantsin poliisiasemat lakkaamassa mikä on varsinkin näiden kuntien turvallisuuden ja ihmisten turvallisuudentunteen kannalta erittäin vaikea asia

tätä on valmisteltu pitkään ja asiasta on esitetty julkisuudessa monia mielipiteitä joista voisi sanoa että mielipidekenttä on ollut niin sekava että sieltä sen vihreän langan löytäminen on ollut äärimmäisen vaikeaa

on kuitenkin perusasiana tunnustettu se että nykyisellä vaalijärjestelmällä suhteellisuuden toteutuminen on hieman kyseenalaista ja samoin tämä paljon keskustelua herättänyt piilevä äänikynnys on todellinen ongelma demokratian toteutumiselle

rajavartijoiden määrä on laskenut radikaalisti ja poliisin tullin ja rajan yhteistyö on aiheuttanut sen meille että se on ollut pieni tuki ja turva meille vaikeissa tilanteissa mutta molemmista vähennetään nyt

miten tällaiset erikoisolosuhteet huomioidaan tulevissa päätöksissä

jo viime elokuussa kun tämän vuoden budjettia tehtiin reagoitiin ensimmäisen kerran sitten kaksi kertaa viime vuoden lisätalousarvioissa ja nyt tällä viikolla tulevassa tämän vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa myös reagoidaan

käytännössähän se tarkoittaa sitä että piilevä äänikynnys toteutuu pienissä vaalipiireissä kuten pohjois karjalassa ja etelä savossa siinä tilanteessa että puolue saa suuren äänimäärän mutta ei yllä sen kynnyksen yli jolla yksi edustajanpaikka vaalipiiristä lohkeaisi

tulossa on pienten eläkkeiden takuukorotus joka tulee varmasti voimaan lapsilisät sidotaan indeksiin

tässä keskustelussa on noussut esille monessa yhteydessä pohjois karjalan esimerkki jossa yhden kauden kansanedustaja myös ministerinä toiminut tarja cronberg olisi kärsinyt suurta vääryyttä

ja sitten vielä kaiken lisäksi kun katsoo tästä eteenpäin hallituspuolueet ovat valmistautumassa huolellisesti siihen että pystymme huolehtimaan yhteiskunnan heikoimmista ihmisistä tulevaisuudessakin

totta näin mutta asiassa on myös kaksi puolta

totta kai maailmantalouden valtava tilanne aiheuttaa meille vientikaupassa ongelmia mutta me pystymme siihen reagoimaan ei sillä keinoin että puhumme täällä pehmosia vaan niin että tunnustamme mitä on jo tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan

mutta arvoisa puhemies tärkeää on että vaalipiirit säilyvät sellaisenaan ja vaalitulosta laskettaessa vaalialueena on koko maa

kuvannee tämän esityksen teon vaikeutta sekin ja tämän järjestelmän vaikeutta edelleenkin se että tätä esitystä valmisteltiin pitkään ja hartaasti ja käytiin suuri julkinen keskustelu

arvoisa herra puhemies

jos aate tai tämä asia minkä puolesta kyseinen toimija on lähtenyt liikkeelle tuntee kokeneensa vääryyttä niin valitusoikeushan on asiassa neljän vuoden päästä

arvoisa herra puhemies

vaaliliittojen kieltäminen on mielestäni hyvä asia koska tämä pakottaa puolueet ja valitsijayhdistykset omalta osaltaan tekemään vahvaa työtä perustelemaan omaa aatettaan tuomaan sitä ohjelmaa esille ihmisten tietoisuuteen jolloin tällaisille tilapäisillä sopimuksilla mitä vaaliliitot tällaiset tilapäiset sopimukset joita nämä vaaliliitot pahimmillaan edustavat jäävät historiaan ja puolueet joutuvat todella omassa työssään ottamaan huomioon vahvan ohjelmatyön tärkeyden ja näin ollen joutuvat perustelemaan ihmisille tuolla kentällä mitä asiaa kyseinen puolue on ajamassa

arvoisa rouva puhemies

lueskelin tässä yhtenä iltana suomen pankin pääjohtajan erkki liikasen antamia totuuksia siitä miten suomen taloutta tulisi kehittää ja hän asetti ykköstilalle kustannuskilpailukyvyn palauttamisen kakkosena olivat rakenteelliset uudistukset ja kolmantena julkisen velkaantumisen pysäyttäminen

nimittäin talouden taivaalla vaikka siellä on pieniä valonpilkahduksia nähtävissä on ihan selkeästi nähtävissä myös selkeitä myrskyn merkkejä

mutta kun kuuntelee teidän mielipiteitänne ja kun tämä teidän allekirjoittaneen suuresti ihailema ja korkeasti arvostama talousmies on pelkistänyt asiat aivan oikein mielestäni tämä tällainen kilpajuoksu siitä kuka on suurempi syyllinen tai syytön on naurettavaa

arvoisa herra puhemies

on tunnustettava arvoisa puhemies että tämänkin lakipaketin jälkeen jää järjestelmään ongelmia mutta ehdottomasti ollaan paremmassa tilanteessa tämän lain hyväksymisen jälkeen

nimittäin se työttömyyskehitys mikä ennakoitiin tämän laman alkaessa oli paljon paljon synkempi kuin se mikä sitten toteutuikaan

aivan kuten pääministeri ja myös valtiovarainministeri omissa puheenvuoroissaan ovat sanoneet elämme suomen talouden vaikeinta vaikeinta aikaa tällä hetkellä ja nyt me kiistelemme täällä olemattomuuksista

nyt käsittelyssä on kemera lain eli kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesitys ja tämähän on saanut vielä tavallaan surkuhupaisan mittasuhteen sen takia että tällä täydennetään jo äskettäin annettua yhtä lakiesitystä

meidän pitää panna tämä maa kuntoon ja nämä liikasen teesit kolme kappaletta olkoot hyviä saatinkiviä sille tielle millä pääministeri sipilän hallitus tätä budjettia tekee

mutta parasta on se että on lähdetty liikkeelle ja kiitoksia omasta puolestani ministeri braxille että hän on kuitenkin erittäin vahvalla kädellä vienyt asiaa eteenpäin on varmaan saanut arvosteluakin joka ehkä kaikilta osin ei ole ollut laadukasta mutta se kuuluu poliittisen kenttään ja sekin meidän pitää hyväksyä

tässä selonteossa tarkastellaan elintarvikeketjua kokonaisuutena ihan sen alusta loppuun saakka ei siis yhtä osaa vaan koko kokonaisuutta täydellisesti

pulliainen oli siinä oikeassa että tässä voisi sanoa että tätä ei oikein meinaa ymmärtää kun täällä on näitä lakeja muutoksia ynnä muuta

suomen kannalta on aivan välttämätöntä että me pystymme itse tuottamaan suomalaisille hyvin laadukkaan ruuan ja olisi äärimmäisen tärkeää että pääsisimme sellaiseen tilanteeseen että suomalaiset söisivät mahdollisimman paljon suomalaista puhdasta ja turvallista ruokaa ja tämä selonteko siihen nimenomaan tähtää

mutta olisi toivottavaa että tälle tulisi loppu ja tämä selkeytettäisiin eikä lainsäädännöstä näin monimutkaista missään nimessä saa tehdä

mutta itse asiasta muutamia huomioita

selonteossa esitetty pellolta pöytään lähestymistapa on mielestäni nostettu selonteossa erittäin hyvin esille

tästä muodostuu se julkisen talouden kestävyysvajeen ongelma joka on tämän yhteiskunnan suurin ongelma tällä hetkellä

lähiruuasta puhutaan paljon ja samalla tavalla myös luonnon kyllästämön mukaisesti vaan

hyvin moni suomalainen ihminen on saanut esimerkiksi metsäautoteiden välityksellä itsellensä talteen marjasadon mikä muuten olisi tuottanut lähes ylivoimaisia vaikeuksia tiettömillä taipaleilla liikkumisen takia

jos me haluamme tähän maahan esimerkiksi toimivia eläkejärjestelmiä toimivaa kunta ja valtiontaloutta yleensäkin hyvää koko suomelle niin se tarkoittaa että tuo työllisyysaste on saatava nousemaan

siinä on vain pieni ongelma se että näiden kahden käsitteen alle valitettavasti emme ole saaneet suomessa vielä syntymään sellaisia markkinoita jotka arvostaisivat näitä kahta tärkeää ominaisuutta ja tuottaja saisi näin tuotetusta ruuasta paremman hinnan

tällainen kemera lakiesitys joka on eu sääntöjen takia tehty kovin monimutkaiseksi ei tunnu järkevältä

ne mustat pilvet mitä taivaanrannalle on kertynyt ovat uhka jota ei varmaan kukaan tällä hetkellä pysty tarkkaan ennakoimaan

kun nyt käsitellään eduskunnassa kilpailulakia ja siihen liittyy tietenkin tuottaja ja toimialaorganisaatio jonka lainsäädäntö pitäisi saada mahdollisimman äkkiä valmiiksi kuten muualla euroopan unionin alueella on jo niin tässä yhteydessä selonteon käsittelyn yhteydessä on pakko todeta että on aivan välttämätöntä että eduskunta hyväksyy tietenkin kilpailulain ja siihen liittyvän tuottaja ja toimialaorganisaatioon liittyvän lainsäädännön